arvoisa puhemies

täällä on tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja paikalla ja olisi kyllä mielenkiintoista kuulla onko tulevaisuusvaliokunta tullut tämmöiseen johtopäätökseen että tanska on väärällä tiellä

on aika oikaista taitettu indeksi laittaa opiskelijoitten opintotuki indeksisuojaan sehän on mennyt jo kokonaan kun siitä puuttuu turva kokonaan ja työttömille korotus

vasemmistoliiton eduskuntaryhmä pitää oikeana sanoa nyt kyllä kun kyse on ykn tsad operaatioon osallistumisesta sillä siinä on kyse ennen muuta pakolaisten suojelusta

perussyyte on se että yleisradiosta on tullut liian laaja ja tätä vastustaakseen kaupallinen media lähtee siitä että yleisradion kestävää rahoitusta ei tule suunnitellulla tavalla toteuttaa

lähdemme siitä että jatkossakin ykn pyyntöjä kuunnellaan herkällä korvalla

tsad operaation kyllä ei saa olla vain mainostoimi jolla koetetaan edistää turvaneuvoston paikkaa suomelle ykssa jota paikkaa nyt tavoitellaan

mikä se muu vaihtoehto teillä on koska ymmärsin että myös te äänestitte ydinvoimaa vastaan täällä eduskunnan käsittelyssä lähes koko ryhmänä

tällaisen yleisradion riippumattomuuden takaavan rahoitusmallin sijasta se tyrkyttää yleisradiolle budjettirahoitusta joka veisi ensinnäkin yleisradiolta riippumattomuuden veisi suoraan itse asiassa hallituksen alaisuuteen tuntien budjetin laatimistavan joka johtaisi siihen että joka syksy käytäisiin taistelu yleisradion rahoista ja siten yleisradiotoiminnan perimmäisen tehtävän eli julkisen palvelun laajuudesta

minä pidän tärkeänä että ihmisiä kuullaan ja katsotaan oikeat paikat totta kai ja tämä lainsäädäntö mikä nyt on käsittelyssä edistää joustavuutta ja nopeuttaa varmaan prosesseja

te olette saaneet euroopan unionille näköjään oman presidenttinne ja koetatte suomen presidentiltä viedä vallan kokonaan jotta saatte läpi sen ulko ja turvallisuuspoliittisen linjanne jota te ajatte nato siellä lopputulemana eli tämä on tavallaan ymmärrettävää teidän kannaltanne

suomi on jo pitkään hoitanut osan britannian jäsenmaksuista ja nyt suomi on ottanut maksettavakseen myös osan saksan itävallan hollannin ja ruotsin jäsenmaksuista

kaikella varmuudella se on vaativa ja täytyy arvostaa rauhanturvaajia jotka sinne lähtevät siviilejä ja pakolaisia puolustamaan

eikö teillä mitään kantaa ole enää mihinkään

tähänhän tällä kampanjalla selvästikin pyritään vuosittaiseen riitaan yleisradion rahoista mikä tekisi tietenkin näin lyhytjänteinen rahoitusmalli myöskin mahdottomaksi yleisradiotoiminnan suunnittelun

sanon tämän vielä kerran tältä paikalta kun on sanottu ministerin suulla että vasemmisto ei arvosta rauhanturvaajien työtä

tässä kovassa paineessa jonka kaupallinen media on synnyttänyt on käynyt niin että kun tämän parlamentaarisen työryhmän yksimielinen esitys oli se että tämä yleisradiomaksu olisi jatkossa selvästi alempi kuin nykyinen tv maksu ja siihen suunnitellut korotukset pitemmän päälle kymmenien eurojen alennus on tässä julkisuusryöpytyksessä muuttunut jotenkin hyvin kielteiseksi asiaksi

zyskowiczilla on nyt vihreä naamari kasvoillaan kun te niin antaumuksella puhutte siitä että ilmastoa pitää ruveta suojelemaan

te ministeri linden menitte hyväksymään postidirektiivin joka tuo suomeen kermankuorijat heikentää itellan asemaan ja huonontaa postipalveluja maaseudulle ja lopettaa postitoimistoja

onhan se ihan hyvä asia että tiukennetaan tätä vaalirahailmoitusmenettelyä mutta minä näen todelliseksi huolenaiheeksi demokratiankin kannalta sen että vaalikampanjat kallistuvat vaali vaalilta

tämähän tässä tausta on ja tämähän teille varmasti sopii koska kulutusverojen lisääminenhän on suhteellisesti raskainta pienituloiselle väelle ja edullisinta isotuloisille

esittäisinkin harkittavaksi ja itse asiassa käyttöön otettavaksi euromääräiset vaalikatot

miten suomen ministeri voi tuolla asenteella brysselissä toimia

arvoisa puhemies

ollakseen uskottava ihmisoikeuksien puolustaja ja vähemmistöjen asianajaja suomen pitää olla erittäin päättäväisesti pitämässä huolta omien vähemmistöjensä asemasta ja oikeuksista

jos jatketaan tätä nykymenoa niin ne puolueet joilla on läheiset suhteet liike elämään tulevat olemaan vaaleissa vahvemmilla ja näin myöskin eduskunnan voimasuhteet ja miksei kunnanvaltuustojenkin voimasuhteet saattavat tämän vuoksi muuttua

maailmantalous meni konkurssiin kun bushilainen yksityistämistä ihannoiva markkinatalousmeno sai vallan kaikkialla

on tietenkin selvää että pienituloisimmilla köyhillä ihmisillä on vaikeuksia maksaa tv maksua ja myöskin jatkossa tätä yleisradiomaksua

heitä vastaan pitääkin mennä sellaisilla toimenpiteillä joilla tämä ongelma voidaan ratkaista

kun siihen rinnalle luodaan tämmöinen vauraamman väen järjestelmä setelimeno niin totta kai se heikentää sitä kuntien perusterveydenhuoltoa ja muuta palvelutoimintaa

se toimenpide on se että ensinnäkin pienituloisille tärkeätä perusvähennystä kuntaverotuksessa tai verotuksessa yleensä alennetaan vastaavalla summalla

meillä on kolme saamelaisryhmää

te sanoitte eilen täällä keskustelussa tuolta paikalta että emme viitsineet vastustaa postidirektiiviä joka tuo dramaattisia seurauksia suomen postitoimintaan kermankuorijat tulevat tänne itellan asema heikkenee maaseudun palvelut huononevat

eli kyllä te nyt saatte lottovoiton noin bushilaisena republikaanina mutta ei tämä ole hyvinvointivaltion kannattajien voitto

toisekseen kun on todella vaikeassa jamassa olevia ihmisiä niin heidän kohdaltaan pitää mennä toimeentulotukilakia muuttamalla vastaan siten että tuleva yleisradiomaksu vähennetään käytettävissä olevista tuloista jolloin se otetaan huomioon toimeentulotukea määrättäessä

tässä omassa asiassa pitää myöskin olla paljon tarmokkaampi ja tehokkaampi ja hoitaa sitä paremmin jotta sitten voidaan varmasti päättäväisesti ja uskottavasti esiintyä muissa ihmisoikeusasioissa

tässä tulee raju takaisku jos te tämän lain täällä saatte läpi

nythän tv maksu on siellä perusosassa mutta se ei auta sitä pienituloista koska se on siellä yleisissä pakollisissa menoissa eikä tätä todellista vaikutusta sillä lailla erikseen oteta huomioon

siellä on selvästikin veturi ja perävaunu sieltä kuuluu tämä kiekuminen ministeri pekkarisen toimesta vahvana mutta kaiku on hissun kissun sieltä kaukaa vastaava eli työministerin puhe

lapin kullan nimi sen imago ja koko historia liittyvät lapin luontoon tunturipurojen raikkauteen ja tätä ei voida hyväksyä tällaista nimen väärinkäyttöä

arvoisa puhemies

euroopan unioni on tämän talouskriisin myötä hamuamassa itselleen lisää valtaa selvästikin

näin on käymässä jos tämä linja nyt saa jatkua

arvatkaa vain minkälainen mellakka italiassa tulisi jos joku parmankinkkutehtailija päättäisi siirtää tuotteen tekemisen helsinkiin

kyllä siellä on tekeillä monta isoa linjanvetoa kuten esimerkiksi juuri se että tulee yhteisvastuu veloista ainakin siihen suuntaan mennään siellä on tekeillä kilpailukykyratkaisuja joissa lähdetään siitä että eun kautta prässätään valtioita tähän tai tuohon linjaan yleensä hyvin kovaan linjaan

ei mitään

erittäin tärkeää on se että yleisradion uutiset ovat erittäin katsottuja kuunneltuja ja luotettuja ylivoimaisesti tässä suhteessa luotetuimmat mediat suomalaisessa kentässä

mitä te aiotte heinekenin suuntaan tehdä että tämä brändiryöstö estetään

kyllä siellä on tekeillä myöskin semmoinen kovan luokan rakenneratkaisu että saksa ja ranska ottavat nyt suvereenisti johtopaikan ja määräävät eun agendan

liikenne ja viestintävaliokunta antaa varsin vahvan tunnustuksen minusta yleisradion toiminnalle ja tämä on ihan tärkeää koska se kuvaa sitä mikä eduskunnan todellinen asenne on nyt kun tätä uutta ratkaisuakin rahoituksen osalta tehdään

esimerkiksi eilen oli ulkoasiainvaliokunnassa kynnys ry kuultavana vammaisten järjestö ja he toivoivat että kaikki televisio ohjelmat tekstitetään

nyt kun tämmöinen ison ratkaisun näköala on edessä niin nyt pitää kansanedustajilla olla vastuu siitä että tämä kansallisesti ääritärkeä media pystyy toimimaan kestävällä tavalla rahoituksen puolesta ja myöskin riippumattomana mikä on minusta se toinen iso ja ehdottoman tärkeä periaate kun yleisradiotoiminnasta puhutaan

siis ei mitään toimia heinekenin hartwallin suuntaan

minä en haasta tähän boikottiin lapin kullan osalta pääministeriä koska tiedän että se boikotti ei paljon vaikuttaisi mutta miten olisi jos me arvoisa elinkeino ministeri tälläkin tavoin viestittäisimme heinekenille että ei täällä mitä tahansa voi tehdä täällä euroopassa

kun ed

zyskowicz alkoi puhua yhteisvastuusta minä valpastuin heti ja arvelin että jokohan olisi mies tullut tuntoihinsa kun on kymmeniä vuosia vastustanut köyhien aseman parantamista

mutta ei

arvoisa puhemies

siinä ovat muun muassa tämä parmankinkku lapin puikula ja on myöskin mämmi josta ei kai kilpailua ole käytykään muualla euroopassa

me hetkiin täällä vastauspuheenvuoro edusti tähän energiakysymykseen hyvin lyhyesti totean että on väärä kuva se että jos ei jotakin energiaratkaisua hyväksy on välinpitämätön energian riittävyydestä

suomi on eu yhteyksissä ollut se maa joka on nostanut työjärjestykseen elvytyksen lopettamisen euroopan unionin tasolla

pidän erikoisena että suomi on tälle tielle suuntautunut sillä työttömyyshän kasvaa koko eun puitteissa se kasvaa myös meillä ja tästä tulee se suuri kysymys valtiovarainministeri millä te oikein mittaatte tätä elvytyksen tarvetta

mitä oikeudenmukaista siinä on

niin kuin eduskunta energia ja ilmastoselonteon vastauksessaan toteaa puuhakkeen metsähakkeen käyttöä voitaisiin viisinkuusinkertaistaa jos todella ruvetaan touhuun